asiantuntija tarmo pukkila muistuttaa omassa lausunnossaan että tasoitusvastuu on vakuutusyhtiön varaus joka on tarkoitettu ainoastaan vakuutusriskien kattamiseen

eli on sanottu että sillä on sama vaikutus lyhennetään tai jatketaan työssäoloehtoa ja se ei kyllä minun logiikkaani mahdu

sitä ei enää lisätalousarviolla paikata kun perusteet pettävät ja kohta me saamme keskustella kyllä siitä kuinka paljon suomen luottoluokitus tuosta kolmen an luokituksesta putoaa

silloin kun viranomaisen moitittava menettely kohdistuu työvoimapoliittiseen lausuntoon sen määräaikaan tai sisältöön on kyse suoraan siitä onko työttömällä rahaa edes perusasioitten turvaamiseen

vaikka en haluakaan tässä yhteydessä avata petokeskustelua niin korostan että kaikkia porotalouteen vaikuttavia tekijöitä pitää arvioida kokonaisuutena jos halutaan että tällainen ainutlaatuinen ammatti elämisen muoto ja kulttuuri säilyvät tulevaisuudessa

kun ottaa huomioon verotuksen kokonaisuuden kuinka paljon maksaa kulkeminen kuinka paljon maksaa lämmittäminen kaiken kaikkiaan energiaverot niin tämä kyllä tasaa verojen maksua mutta ei suinkaan tasaa tuloeroja

on kyse siitä kuinka hallinnoidaan meidän kaikkien yhteistä kansallisvarallisuuttamme ja mitkä ovat esimerkiksi paikallisten ihmisten oikeudet jatkossa

lisäksi pitää muistaa myös mitä tehdään henkilöresurssien siirrossa

edustaja heinosella ja edustaja kärnällä oli hyvin hyvät ja hyvin perustellut puheenvuorot

tämän lisätalousarvioesityksen eduskuntakäsittelyn aikana on ehtinyt tapahtua jo paljon

otan esimerkin miehittämättömistä ilma aluksista niiden testauksesta itä lapissa

esimerkiksi tullin kohdalla nyt on pelko että toimivia henkilöjärjestelyjä rukataan uudestaan ja työpaikkoja siirretään pohjoisesta etelään kun kuitenkin ne työt ja niiden töiden painopiste ovat aivan jossain muualla kuin pääkaupunkiseudulla

viimeksi kun aselakia uudistettiin sehän tehtiin valtavassa julkisuuspaineessa johtuen näistä kouluampumistapauksista ja kuitenkin tilanne oli se että jo vanhan aselain mukaan ei kummallakaan koulu ampujalle olis kyseistä olisi pitänyt myöntää kummallekaan kouluampujalle lupaa kyseisen aseen hankintaan ja hallussapitoon mutta aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje sotki terveen maalaisjärjen käytön silloin kun viranomainen miettii kuka on sovelias hankkimaan minkäkinlaisen aseen

vuokranmaksuun ruokaan tai lääkkeitten ostamiseen

toivon kyllä että oikeusasiamiehen toimisto paneutuu kuluvana vuonna erityisellä tarmokkuudella seuraamaan työttömien oikeuksien toteutumista sillä näppituntumalla voi sanoa aika lailla varmasti että tilanne pahenee koko ajan

ja kaikki henkilöihin ja yrityksiin kohdistuvat toimenpiteet voitaisiin suunnitella joustavasti koska vuodenvaihteessa ei olisi sellaista katkosta

kannattaa myös huomata että samaan aikaan kun suomessa lapetaan lisävelkaa jo toisten maiden aiheuttamien tarpeitten vuoksi rahaa nato yhteensopiviin sotakoneisiin tuntuu riittävän

arvoisa puhemies

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on pöydille jaetussa monisteessa mikä tarkoittaa sitä että eduskunta ei lain tasolla totea että ampuma asekouluttaja ei enää toimi tehtävässään jos hän kuolee

tässä aivan ilmainen neuvo joka varmaan tulisi toimimaan ja auttaisi niitä ihmisiä ja yrityksiä jotka todella ovat tuen tarpeessa

se mitä olisin toivonut että tässä mietinnössä ja taustapaperissa tuodaan esille on se että suomessa voitaisiin aivan hyvin harkita sitä voidaanko lain tasolla määritellä kuinka monta alihankintatasoa urakoissa voi olla ja sitä kautta kuinka pitkä se alihankinnan ketjutus voi olla

arvoisa puhemies

eduskunnan on syytä pohtia millaisessa maailmassa me annamme vakuutusyhtiöille lisää löysiä ja annamme niiden kaapata sijoitustoimintansa pönkäksi jotain toisen omaa

eduskunta on hyväksynyt mietinnöt loinen ja kahdeksan aa pykälä hyväksytään niiden mukaan lähtö kahdeksan vee pykälä edustajaa mustajärvi arvoisa puhemies

esimerkiksi kun oikeusasiamiehen toimiston apulaisoikeusasiamies on käynyt tarkastamassa homekouluja niin heti vastaavat viranomaiset ovat ryhtyneet korjaamaan niitä ongelmia

tuo edustaja kärnän esimerkki siitä minkälaisiin älyttömyyksiin voidaan vieläkin mennä oli hyvin kuvaava

esitän että pykälä saa sen muodon mikä on työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausuntoon liitetyssä eriävässä mielipiteessä mikä tarkoittaa että alle neljän kuukauden apurahatkin luetaan saajalle hyväksi

joissakin maissa on ehdoton raja muistaakseni kolme tasoa ja silloin niin verottajan työsuojelun kuin ammattiliittojenkin valvontatoiminta olisi paljon tehokkaampaa ja jäntevämpää kun tiedettäisiin kuinka pitkä se alihankintaketju on

jos kiihoke on tarpeeksi suuri ei valvontajärjestelmä ehdi mukaan estämään katastrofin syntyä

mutta kuvaavaa oli myöskin se että kun aselakiuudistusta käsiteltiin tässä salissa ja siellä oli valtava määrä kohtia jotka valiokunnassa piti muuttaa oli kohtia jotka olivat ristiriidassa perustuslain kanssa niin jäi sinne vielä ainakin yksi semmoinen hyvinkin kyseenalainen kohta josta äänestytin eduskuntaa

minä toivon kyllä että tästä asiasta tulee laajemmat selvitykset ja nimenomaan niin että otetaan huomion kaikki verotukseen tulonjakoon ja palvelumaksuihin tehtävät ratkaisut myöskin kuntatasolla

jos käytetään näitä aseita miehittämättömiä ilma aluksia siviili iskuihin pakistanissa ja afganistanissa niin kyllä suomi on silloin astunut aika vaaralliselle alueelle

kokonaisuushan vaikuttaa ihmisten elämiseen kaikki ne päätökset mitä eri tahoilla tehdään ei pelkästään se mitä täällä tehdään vaan se mitä te pakotatte kunnissa tekemään

pahimmin tästä leikkauslistasta kärsivät pienet ja keskisuuret kunnat ne kunnat jotka vähiten pystyvät puolustamaan itseään ja omia työpaikkojaan

kysyn ministeriltä kun hän ei kirjoita jos kyse on kirjallisen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa puuttunut millään lailla siihen kohtaan mitä kysyin kuinka tämän kaltainen sotatarvikkeitten testaus on sopusoinnussa suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden kanssa

sinne aselakiin jäi maininta siitä että oikeus toimia ampuma asekouluttajana lakkaa jos ampuma asekouluttaja kuolee

lauri oinonen sanoi että asiasta on kannettava huolta

se osoittaa että pitkäaikaistyöttömien jopa yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrän kasvaessa ansiosidonnaisella olevien osuus vähenee ja työmarkkinatuella kituuttavien osuus kasvaa

suurempi todennäköisyys on sille että euroalue hajoaa ja vai keuksiin joutuneitten maitten yhteiset vastuut lankeavat maksuun myös suomelle ja suomalaisille sijoittajille

pahimmillaanhan tämä linja on johtanut siihen että kunnat maksavat niistä palveluista jotka aikoinaan tuotettiin kokonaan valtion toimesta

se ei yksin riitä vaan tarvitaan aivan konkreettisia päätöksiä myös rahoituspäätöksiä viimeistään ensi syksynä kun seuraavaa valtion talousarviota rakennetaan

aika nurinkurista on se että jopa nekin kunnat jotka ovat saaneet harkinnanvaraista avustusta ovat siitä harkinnanvaraisesta avustuksesta osan kohdentaneet valtion toimintojen ylläpitämiseen

keskiviikkona täällä käsiteltiin ihmisoikeusselonteon yhteydessä paljon saamen kielen ja kulttuurin tilaa

ja sitten se kuinka monta asetta voi olla ihmisellä nyt riippuu aivan siitä mitä harrastaa ja mihin käyttötarkoitukseen ne on hankittu eikä voi olla niin että se viides tai kuudes tai seitsemäs tai kahdeksas ase olisi sitten se vaarallinen ase jos niitä aseita on jo ennestään useampia

se on ihan oikein

nyt perustuslakivaliokunta toteaa omassa lausunnossaan että suomessa puhutaan inarin koltan ja pohjoissaamen kieltä ja että pohjoissaame on uhanalainen kieli ja inarin ja koltansaame erittäin uhanalaisia kieliä ja edelleen viitataan siihen asiaan mikä on ollut pinnalla elikkä oppimateriaalin kiistattomaan tarpeeseen

hallituksen esitystä lukiessa tulee aika lailla ristiriitainen olo kun tämänkin eduskunnan aikana on hyväksytty asekaupan salaaminen muun muassa yhdysvaltain naton ja israelin kanssa ja vieläpä niin että kun israelissa painetaan salainen leima asekauppa asiakirjaan niin se pätee myöskin suomessa

pohjoisesta näkövinkkelistä olen erityisen huolestunut liikenneinvestoinneista paremminkin niiden riittämättömyydestä niin omalla seutukunnallani kuin koko maakunnassa ja siitä että esimerkiksi kittilän kaukosen sillan rakentaminen ei saanut rahoitusta

kun yli kaksi vuotta työttömänä olleitten määrä kasvaa nopeammin kuin pitkäaikaistyöttömyys niin se tarkoittaa että niiden työttömien määrä jotka puolittavat tulonsa eli putoavat työmarkkinatuen varaan lisääntyy koko ajan

enpä malta olla nostamatta vielä esille viime hallituskauden ja viime vuoden ikävintä ja kaikkein heikoimmin valmisteltua asiaa

arvoisa puhemies

olen aiemminkin muistuttanut siitä että työllisyysaste on väärä mittari mitata taloudellista aktiivisuutta

tämän ihmisoikeusselonteon käsittelyn yhteydessä työelämä ja tasa arvovaliokunta kiinnitti erityistä huomiota asiaan lausunnossaan

edustaja mäntymaa viittasi puheessaan siihen kuinka kelan palveluita pitäisi kehittää niin että asiakas otetaan mukaan entistä enemmän palveluitten kehittämiseen mutta haluaisin kysyä kelan valtuutetuilta ja niiltä jotka asiassa ovat tiiviimmin mukana kun on tullut paljon kentältä varsinkin vanhusväestöltä palautetta siitä että tämä taksikyytien uusi järjestelmä on johtanut siihen että palvelut ovat heikentyneet tavattomasti ja taksiajojen saanti on siirtynyt isompien paikkakuntien taksiyrittäjille ja maaseutualueitten palvelut ovat heikentyneet entisestään kuinka paljon kelan valtuutetut ovat tässä asiassa mukana kuinka paljon siitä teidän keskuudessanne on keskusteltu ja onko tullut parannusehdotuksia tähän uuteen sisäänajettuun järjestelmään

en jaksa oikein ymmärtää miten asekauppa ja aseisiin liittyvä avoimuus lisääntyy ja kuinka tämän yk yleiskokouksen asekauppasopimuksen tavoitteet tulevat yhtään lähemmäs

ja kyllä kai työttömillekin työttömyysturvan tason pitäisi olla niin riittävä että sitä toimeentuloa ei tarvitsisi rukoilla useammalta kuin yhdeltä luukulta

siinä syyllistettiin yli puoli miljoonaa suomalaista metsästäjää ampumaurheilun harrastajaa ja asekeräilijää

tässä lausunnossa todettiin että saamenkielisillä ei ole mahdollisuutta oman kielensä opiskeluun koska tarvittavaa oppimateriaalia ei ole

arvoisa puhemies

ja tähän asiaan ovat kiinnittäneet huomiota vähemmistövaltuutettu syrjintälautakunta lapsiasiavaltuutettu ja euroopan neuvoston ministerikomitea

työuraa tulee voida jatkaa alusta keskeltä ja lopusta

yhdysvaltain puolustushallintohan on perustellut ohjushankintaa muun muassa niin että se vahvistaa suomen ja yhdysvaltain liittolaisuutta

jatkossa on tulossa aselain uudistamisen toinen vaihe

samoin työllisyysastetta tulee nostaa

jokaisen kehittyvän seutukunnan perusedellytys on nimenomaan toimivat liikenneyhteydet tietoliikenneyhteydet mukaan lukien

nämä tavoitteet eivät toteudu yhdelläkään pakolla vaan joustavilla siirtymillä työn perheen koulutuksen eläkkeen ja osittaisen eläkkeen välillä sekä parantamalla työelämää kaikin tavoin

minä kehotan kaikkia edustajakollegoita joille nämä asiat ovat tärkeitä valppauteen että enää samanlaisia virheitä ei tehdä kuin tehtiin aselain ykkösvaiheessa

jos kaikki nämä tahot ovat huomanneet kiistattoman ongelman ja eduskunnassa ei ala tapahtua jotain ihan konkreettista niin onhan se kumma

minä omasta mielestäni ihan asiallisesti kysyin sitä osuutta ministerin vastauksesta johon hän ei vastannut eli sitä kuinka tämän tyyppinen testaus on sopusoinnussa suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden kanssa enkä vieläkään saanut sitä vastausta

työ ja elinkeinoministeriöllä pitäisikin olla riittävä toimintavolyymi sekä henkilöihin että elinkeinorakenteisiin vaikuttavissa toimissa ja ennen kaikkea ne eduskunnan myöntämät määrärahat pitäisi kunakin vuonna käyttää täysimääräisesti

itse asiassa tuossa laissa oli paljon perustuslain vastaisuuksia

ja jotta asia ei olisi aivan yksinkertainen millaiseksi aseeksi luokitellaan esimerkiksi tarkkuuskivääri tai rynnäkkökivääri josta on myös metsästysaseversio

me vasemmistoliiton sosialidemokraattien ja perussuomalaisten edustajat jätimme vastalauseen koskien sitä että poronhoitoalueella paliskuntain yhdistykselle porotaloudelle ei tule omaa edustusta alueellisiin riistaneuvostoihin vaikka esimerkiksi paliskuntain yhdistys omassa lausunnossaan tämmöistä edellytti

kaiken kaikkiaan ne rahat ovat pieni hinta siitä että saadaan perusoikeudet ja tasa arvo kohdalleen kaikkien suomen kansalaisten osalta

kun keskeisenä teemana ja yleisenä keskustelunaiheena tässä salissa viime kaudella myöskin viime vuonna oli se että pitäisi pystyä parempaan lainvalmisteluun niin se on kyllä hyvin painava toive tällekin kaudelle

tämähän on kuin vasemmisto opposition harjoittamaa talous ja työllisyyspolitiikan arviointia mutta hallitus tekee saman pitkällä viiveellä minkä me olemme tehneet jo etuajassa

mutta tämä nimenomainen esimerkki

samoin olemme esittäneet lisää rahaa työllisyyden hoitoon ja sen kohdentamista erityisesti työttömyyden alueellisten erojen tasaamiseen nuorten aidon yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja kolmannen sektorin toimijoiden tukemiseen

ennusteet bruttokansantuotteen kasvusta vaikuttavat vieläkin optimistisilta siihen nähden että tilanne kotimarkkinoilla kiristyy reaalipalkkojen alenemisen tiukan budjettipolitiikan ja kuntien säästöjen vuoksi

kun lukee hallituksen vuosikertomusta ja sen liitettä jossa ovat sitten valtion tilinpäätöslukemat niin tulee hyvin selvästi esille sanojen tekojen ja lukujen ristiriita

suomi on vienyt sotatarvikkeita israelin lisäksi muun muassa turkkiin egyptiin saudi arabiaan jordaniaan omaniin ja bahrainiin

pääministeri sipilä ettekö te ole ollenkaan huolestuneita siitä että tämä tehokas katuminen johtaa moraalikatoon kun ne joilla on ollut rahaa ihan piilottaa asti vapautetaan vastuusta

toivottavasti tämä aselaki ja sen käsittelyvaiheet viime vuonna ja viime kaudella toimivat varoittavana esimerkkinä

asiantuntija sosiaaliturvapolitiikan dosentti olli pusa toteaa lausunnossaan että asiaan liittyviä olennaisia tietoja salataan ja ilmeisesti siksi ettei niistä heräisi kiusallisia kysymyksiä

arvoisa puhemies

nythän on käynyt niin että työttömyyden alueellisten erojen kaventaminen on kuollut kirjain budjetin perusteluosassa missä ei ole aitoa nuorten työpaikkatakuuta on kyllä yhteiskunta takuu joka jää vääjäämättä puolitiehen ja kolmannen sektorin toimijoitten esimerkiksi työttömien yhdistysten rahoitusta on tiukennettu täysin

olen monta kertaa aiemminkin nostanut esille sen kuinka paljon työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla jätetään vuosittain käyttämättä eduskunnan myöntämiä työllisyysmäärärahoja tilanteessa jossa eletään massatyöttömyyden aikaa

metsätalouden korvaavien investointien toteuttaminen ja raaka aine sekä jalostevirtojen turvaaminen on ehdoton edellytys sille että edes osa menetetyistä työpaikoista saadaan korvattua lähivuosien aikana

arvoisa puhemies

olen vain vaatinut siihen semmoisia parannuksia mihin ruotsin mallissa on päästy sopimuspohjalta

porotalous on kuitenkin ihan omanlaisensa elinkeino josta on säädetty erillisellä lailla ja se on alueellisesti tarkka rajattu alue ja näin ollen porotalouden edustus näissä alueellisissa riistaneuvostoissa olisi ollut kyllä tarpeen

kuitenkin uusimpien tietojen mukaan viennin arvo on edelleen supistunut ja kuluvana vuonna vientiyritysten irtisanomiset ja yt neuvottelut ovat seuranneet toinen toistaan

ruotsissakaan se että siellä on aivan eri ehdot vuokratyön käytölle ei ole lopettanut vuokratyön käyttöä

siihen vain pitäisi olla reilusti kaiken muun työn ohella aikaa mutta niistä kyllä näkee sen mitkä asiat vaivaavat ja eivät ole kohdallaan tavallisten kansalaisten elämässä tai hallinnossa

erittäin vähän on tietoa siitä minne päätyvät niin sanotut kaksikäyttö tai siviilikäyttötuotteet joita voidaan käyttää taisteluissa

muistan kun te paikaltanne huusitte silloin kun me esitimme että kreikka pitää laittaa heti velkajärjestelyyn että se on kaikkein huonoin vaihtoehto

tilannettahan voisi verrata semmoiseen tapaukseen että jos pankkiryöstäjä ryöstää pankin pakenee rikospaikalta ja poliisi alkaa saavuttaa pakoautoa niin tämä ryöstäjä pysähtyy kävelee poliisimiehen tykö sanoo että tunnustan teon mutta kadun valtavasti ja poliisimies sanoo että sinut vapautetaan vastuusta mutta saat vielä pitää ryöstösaaliinkin

kreikan humala on koko euroopan krapula

arvoisa puhemies

jos valiokuntakuulemisen aikana esitetyt asiantuntija arviot eivät herätä

kun rakennemuutos jokin vuosi sitten runteli pahimmillaan kemijärveä ja koko itä lappia ja siitä syystä se nimettiin erityisalueeksi niin valtiovallan johtopäätös silloin oli että tuetaan seutukuntaa niin että lopetetaan sieltä junayhteys

ei takuupalkka ei vaatimus toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen solmimisesta eikä koulutusvelvoite niiltä ajoilta jolloinka ei ole työtä tarjolla

arvoisa puhemies